näitä vakuuksia täällä on ylistetty paljon ja niistä on paljon keskusteltu

viime lauantain aamulehdessä puhemies itsekin otti niihin kantaa tai viittasi siihen että useampi valtio on neuvottelemassa vakuuksista

mitkä olivat nämä valtiot jotka olivat puhemiehen mukaan neuvottelemassa ja mitkä olivat syyt että ne eivät päätyneet siihen että ne edellyttävät omalta osaltaan vakuuksia

arvoisa rouva puhemies

siihen nähden olen hiukan ihmetellyt niitä hyvin jyrkkiä kantoja siitä että esimerkiksi fennovoiman ydinjätettä ei voisi loppusijoittaa tällä hetkellä olkiluodossa olevaan loppusijoituskohteeseen ja siihen nähden oli erittäin hyvä kuulla ministeri pekkarisen näkemys tästä asiasta että fennovoimalla on olemassa useita vaihtoehtoja loppusijoituksen suhteen ja näissä yhtenä tulee sisällä olla edelleen tämän posivan ja olkiluodon kautta tapahtuvan loppusijoituksen ei sillä tavalla että se suljettaisiin heti alta pois koska näen että se olisi taloudellisesti erittäin hyvä kaikille osapuolille

se että ruvettaisiin lisäksi investoimaan olisi varmasti tekijä joka olisi sitten taloudellisesti huono ratkaisu kaikille osapuolille

oppositio on arvostellut hallituksen verolinjausta tuloverotuksessa erittäin kärkevästi mutta itse olen sitä mieltä että hallituksen linja on ollut hyvin selkeä

on ihan selvä että veronkorotusten aikakin tulee vielä mutta tällaisen taantuman aikana me tarvitsemme nimenomaan ostovoimaa

nämä veroratkaisut jotka nyt tehdään vastaavat niihin suhdannenäkymiin suhdanteiden heikkenemiseen joka meillä tällä hetkellä on olemassa

meillä on selkeitä rakenteellisia ongelmia

tässä kun kuunteli sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoroa täytyy kyllä sanoa että vero ja talouspoliittinen linja on erittäin hukassa

väkisin tulee kyllä sen puheenvuoron jälkeen mieleen kun te viljelette termejä luottamus ja unelma että kyllä tämän puheenne jälkeen luottamus teidän vero ja talouspoliittiseen linjaanne on unelma vain

te olisitte käyttäneet menolisäyksiin kaiken sen varan jolla tällä hetkellä on velkoja maksettu

te olitte valmiita lisäämään menoja te ette olleet valmiita maksamaan velkaa te olitte valmiita keventämään ansiotuloverotusta

arvoisa herra puhemies

tämän keskustelun aikana on kiinnitetty huomiota siihen että keskusta ei ole välttämättä kaikkia esityksiään tuonut vielä tähän vaiheeseen mutta minun mielestäni on oikeus ja kohtuus että hallitus paljastaa ensin ne omat korttinsa mikä on todellinen maan talouden tilanne mikä on se velkamäärä mitä hallitus tulee ottamaan ja mistä tilanteesta me lähdemme ensi vuoden budjettia tosiasiallisesti valmistelemaan

heinäluoma kysyi jossain vaiheessa mikä on keskustan pääomaverolinja ja ihmetteli ettei sellaista selkeätä linjaa ole

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys on valitettavasti osoitus siitä kuinka nopeasti tällä hetkellä hallitukselta esitykset tulevat ilman että käydään perusteellisesti läpi mikä niitten asiasisältö on

kun viittasitte ryhmän puheenjohtajaan hänen mainintoihinsa progressiivisuudesta se progressiivisuus tulee siitä että meillä on myös valmius kiristää suurimpien osinkojen pääomaverotusta

jo kuulemisvaiheessa tuli esille se että valtiovarainministeriö ei voi selkeästi olla niitten fiskaalista vaikutusta koskevien lukujen takana joita he tällä hetkellä esittävät vaan se on heidän raaka arvionsa mikä sen fiskaalinen vaikutus on joten fiskaalisilla perusteilla tätä lakia on erittäin vaikea perustella

heinäluoma teiltä mikä on se sdpn progressio teidän pääomaverotuksessanne koska edelleen olen sitä mieltä että te olette kyllä romuttamassa suomalaisen yrittäjyyden merkittävimpiä kannustimia

sehän että esitys leikkaa perusteettomasti kilometrikorvauksia työntekijöiden vahingoksi ja siirtää useammin työnantajan menoja työntekijän kustannettaviksi on aika mielenkiintoista kun ottaa tosiaan huomioon että tämä on työehtosopimuksissa aika usein ollut siellä taustalla

ministeri urpilainen lupasi jo viime marraskuussa että tämä laki tulee

siihen nähden tämä on aikamoinen linjan muutos

on täysin selvä että tämän lain sisältöhän on selvä jo

todennäköisesti kyse on siitä että sitä tällä hetkellä käännetään joten hän olisi pystynyt kyllä vastaamaan esimerkiksi ryhmämme puheenjohtajan edustaja tiilikaisen kysymyksiin ketä tämä koskee mitä se pitää sisällään

nykyinen tapa määrätä verovapaan kilometrikorvauksen määrä on mielestämme toimiva ja oikeudenmukainen ja ihan tasavertainen eikä sitä tulisi esitetyllä tavalla lähteä muuttamaan palkansaajien vahingoksi

aika monet jotka ammatikseen ajavat kuitenkin ajavat arvokkaammallakin autolla ja tietysti tässä tulee väkisinkin myös tämä turvallisuuskysymys esille

toivottavasti seuraavan vuoden aikana sitten hallitus valmistelisi uuden lain ja sellaisen joka olisi tähän tilanteeseen sopiva ja jonka perustelut myös kestäisivät tämänkin salin käsityksen

mikäli kyse on tällaisesta siirtymästä budjettikirjassa on tällä hetkellä selvä virhe

keskusta sulkee tämän keinottelu verosuunnittelutavan totaalisesti pois

suomella ei ole valitettavasti alikapitalisointia tai korkovähennysoikeutta rajoittavaa sääntelyä

kaikkein moraalisesti kyseenalaisinta tässä tilanteessa on se että tämä tulo joka tulisi suomessa verottaa tapahtuu usein myös julkisen sektorin varoilla ja sen tähden keskusta on kiinnittänyt hyvin voimakkaasti tähän huomionsa

veroparatiisit ovat merkittävä ongelma mutta lähes samankokoinen ongelmatiikka meillä tulee konsernien siirtohinnoittelussa jossa tietoisesti konsernien tulosta rakennetaan sillä tavalla että se tulee kevyemmän verotuksen maihin

tästä syystä keskusta on tehnyt toimenpidealoitteen jossa konserniverotuksen osastolle siirtohinnoitteluprojektiin osoitetaan lisää resursseja koska varsin pienillä resurssin lisäyksillä olisi selkeästi saatavissa verotuloja lisäävää vaikutusta

keskusta uudistaa myös jo viime vuonna esitetyn windfall veronsa eli lain ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa

nyt on pakko yhtyä puhemiehen huoleen siitä että mihin täällä enää oppositiota tarvitsee koska hallituksen pääpuolueet ovat näin erimielisiä tästäkin asiasta

eli aika ristikkäisiä viestejä tällä hetkellä hallitukselta tulee

vuosi sitten hallituspuolueet käyttivät huomattavasti aikaa ja erilaisia termejä perustellakseen sitä kuinka kyseessä on ylikompensointi ja siitä tulee luopua

keskusta teki silloin vastalauseen tähän ja nyt vuosi tämän jälkeen sitten hallituspuolueet liittyivät tähän keskustan vastalauseeseen ja tekivät sen muutoksen että palataan sitten vanhaan järjestykseen

ymmärrän hyvin että valiokunnan mietinnössä ei juurikaan sille palstatilaa enempää uhrattu koska voi sanoa suoraan että kyllä se oli eräänlainen häpeäpilkku verolainsäädännössä

näin nopealla aikavälillä erittäin perusteellisesti tehty hallituksen työ viime vuonna vedettiin kölin alitte seuraavana vuonna

muilta osilta

ensinnäkin kannatan edustaja kivirannan tekemiä esityksiä asteikon osalta ja lausuman osalta

toisaalta toinen nopea muutos jonka hallitus teki eli tämä bisnesenkelivähennyksen muuttaminen johon me haimme lausumalla sitten muutosta on ehdottomasti sellainen joka tulisi jatkossa hallituksen tuoda eduskunnan käsittelyyn

arvoisa herra puhemies

edustaja pekkarinen sanoi että tämä on sullemulle ohjelma ja on sanottu että tämä hallitusohjelma on vasemmistolainen ohjelma mutta kun itse kuuntelin pääministeri kataista niin voi kyllä todeta että tämä on myös vahvasti kokoomuslainen ohjelma niin totaalisesti tässä on laskettu toivon varaan

varsinainen toivo ohjelma

ministeri urpilainen sanoi että talouspolitiikkaa tarkistetaan vuosittain

pelkään pahoin että te joudutte kyllä vielä tämän syksyn aikana tarkistamaan talouspolitiikkaa ja valitettavasti kiristävään suuntaan

arvoisa herra puhemies

olen ollut verojaoston jäsen toistakymmentä vuotta ja tämä on juridisesti varmaan yksi vaikeimmista esityksistä joita verojaostossa on ollut ja sitä varmaan kuvastaa tämä kokoomusveljien täysin erilainen kahden kokoomusjuristin käsitys tästä laista

täytyy myöntää että tässä oli koko käsittelyn ajan paljon tekijöitä joita jaosto joutui käymään hyvin perusteellisesti läpi ja oikeastaan kuten edustaja uotila sanoi tähän mietintöön on kirjoitettu vahvaa viestiä myös oikeuskäytäntöön

se oli meillekin hiukan yllätys

sehän tuli tässä hallituksen esityksessä esille että hallituksella on tällä hetkellä ministeriössä työryhmä joka on muuttamassa lupakäytäntöjä sillä tavalla että esteettömien taksien osalta tämä kiintiö poistuisi ja kuten he ilmoittivat tämä on ensimmäinen askel eli toisessa askeleessa käytäisiin laajemmin lupakäytäntö läpi

olen samaa mieltä niiden edustajien kanssa jotka sanovat että ankaruustaso säilyy vähintään nykyisellä tasolla

valtiovarainministeriön pääluokka ei perinteisesti ole ollut niitä kaikkein suosituimpia pääluokkia puhua ja niin kuin jälleen salista näkee näin on

tässä on paljon herätelty kritiikkiä sosialidemokraattien puolelta veronkevennyksistä

täytyy huomioida että nyt tällä hetkellä näyttäisi siltä että nettomääräisesti tällä kaudella veronkevennysten määrä tulee jäämään siitä mitä se oli edellisellä kaudella kun oli sosialidemokraattinen valtiovarainministeri

me olisimme halunneet ja haluamme edelleen että eduskunta lähettää vahvan viestin siitä että nykyisin voimassa olevaa erittäin hyvää lupakiintiökäytäntöä ei olla suomessa purkamassa

se mikä mietinnössä tulee mielestäni hyvin vahvasti huomioida on nämä kaksi lausumaehdotusta ja se joka tässä on mielenkiintoinen on tämä aktiivisen katumisen lausumaehdotus

tässähän tietysti on vielä toisaalta se pikkasen ongelmallinen tilanne että pääluokkahan jakautuu periaatteessa kahden jaoston kesken eli kunta ja terveysjaoston ja sitten oman jaostoni eli verojaoston kesken

sehän tekisi meille tilanteen jossa me menisimme siihen tilanteeseen joka esimerkiksi naapurivaltio ruotsissa on pikkasen sellainen villin lännen tie että et koskaan voi tietää mitä taksi maksaa kun lähdet jonnekin

verojaoston osalta meillehän kuuluvat siis verotus tulli ja eläkkeet niiltä osilta miten ne on meille sijoitettu

se on euroopassa verrattain monessa maassa tällä hetkellä käytössä ja näkisin että meidän tulisi ainakin määräaikaisesti ottaa kokeiltavaksi tämä aktiivinen katuminen

heinäluoma sai vihreän herätyksen

mikäli mentäisiin siihen että esimerkiksi nämä esteettömät taksit otettaisiin pois lupakiintiöistä niin kyllähän selkeää olisi se että me tulisimme näkemään lukuisia esteettömiä takseja eri alueilla ja oikeastaan kaikkien näitten henkilöitten lähtökohdat tämän taksitoiminnan toimittamiseen olisivat hyvin erilaisia kuin mitä nykyisessä käytännössä on

oikeastaan voisi muutaman sanan sanoa siitä mitä tässä taustalla on ja niistä keskeisistä asioista jotka kuuluvat verojaostolle

yhtään esitystä häneltä ei kyllä valtiovarainministerinä tullut ympäristöverotuksen suhteen

edelleen sosialidemokraattien verolinja on kyllä erittäin epäselvä minulle ja varmaan meille kaikille muillekin mutta toisaalta se ei ilmeisestikään ole mikään ihme koska eihän sellaista ole

ehkä suurinta huolta pitkin syksyä verojaosto on kantanut siitä kuinka valtiovarainministeriön vero osasto pystyy vastaamaan tällä hetkellä siihen verovalmisteluun jota siltä vaaditaan ja jota siltä odotetaan

toki siinä on se pelko että tulisiko sillä olemaan veronmaksumoraalia heikentävä vaikutus mutta määräaikaisena tällainen laki olisi varmaan ajankohtainen ja sillä voitaisiin palauttaa niitä rahoja jotka meillä olisi kuulunut aikaisemmin jo verottaa

kuten edustajakollegat hyvin tietävät niin useat verolait ovat budjettiverolakeja ja se painopiste tulee tänne joulun alle ja niihin resursseihin mitoitettuna nykyinen verolakien paine on liikaa valtiovarainministeriön vero osastolle

siinä oikeastaan toimia joita tulisi hyvin vakavasti harkita ovat resursoinnin lisääminen tai sitten määritellä tarkemmin se mitkä verolait ovat loppujen lopuksi sitten budjettilakeja ja mitkä eivät

tällainen rajaus olisi ehkä syytä tehdä senkin vuoksi että yhä enemmän verovalmistelussa valtiovarainministeriössä käytetään selkänojana komission yhteisöverolainsäädäntöä ja ehkä meillä tulisi olla myös näitten rajapintojen tarkastelemiseen enemmän aikaa jota tällä hetkellä valitettavasti ei ole ja voi sanoa että viimeisimmän kerran se tuli esille meille metsäveroa koskevassa valmistelussa ja sen tulkinnassa sitten jaostossa myöhemmin

toinen verotukseen liittyvä asia jonka kanssa jaosto hyvin usein joutuu asioimaan on sitten verohallintoon liittyvä ja lähinnä päätösten yhtenäistämiseen

varsin usein tulee kyselyjä itse kullekin meistä yleishyödyllisten verotuksesta niitten vaihtelevasta käytännöstä

olisi hyvin toivottavaa että tässä vaiheessa kun tätä selkeyttämistä on jo useampi vuosi haettu pystyttäisiin tekemään ja saamaan tällä tavalla tämä tilanne sellaiseen tulokseen että yleishyödylliset yhteisöt olisivat sitten levollisin mielin siltä osilta koskeeko verotus heitä heidän toimintaansa joltain osa alueelta

tällä kertaa se näyttää menevän aika lailla heittämällä läpi

kolmas keskeinen osa joka verojaostolle kuuluu on tulli

niin kuin hyvin tiedetään niin olemme vasta tehneet viimeisiä veronkorotuksia alkoholin osalta

lopputulema oli se että yksikään suomalainen pankki ei käyttänyt tätä valtion takausta eikä ole tällä hetkellä näköpiirissäkään että tätäkään tultaisiin käyttämään

tämä on vaan valtion puolelta tehtävä lupaus siitä takauksesta että me rauhoitamme omaa pankkisektoriamme

se on toiminut erittäin hyvin

voidaan sanoa näin jälkeenpäin että viime vuonna tehty ratkaisu oli ehdottomasti oikea ratkaisu siinä erittäin vaikeassa finanssipoliittisessa tilanteessa

nämä ratkaisut eivät saa avata sitä tietä että salakuljetus ja siihen liittyvät muut voisiko sanoa alamaailmaan liittyvät asiat saisivat vallan

tullien resurssit ja oikeastaan sen teknologian täysimääräinen hyödyntäminen joka tällä hetkellä tulleilla on tulisi voida taata myös tulevaisuudessa

siellä on käyty keskustelua taiteilijaeläkkeistä

verojaosto näkee ja valiokunta näkee sen että taiteilijaeläkkeet ovat edelleen merkittävä osa

mutta tietyllä tavalla ongelmalliseksi on tullut se että nämä taiteilijaeläkkeet tulevat valtiovarainministeriön pääluokan kautta ja ne kuitenkin ratkaisee opetusministeriö ja sieltä tulevista rahoista joten valiokunta kirjasi tästä että varsin pikaisesti tehtäisiin tällainen selvitys viimeistään ensi elokuun loppuun mennessä jossa tämä työnjako tarkasteltaisiin

arvoisa herra puhemies

olemme päättelemässä tämän vaalikauden viimeistä budjettikäsittelyä ja on varmaan paikalla hiukan katsoa taaksepäin sen suhteen mitä tämä vaalikausi on pitänyt sisällään ja mistä olosuhteista tähän on lähdetty

sinällänsä valiokunta antoi tukensa myös tulevaisuudessa tapahtuville taiteilijaeläkkeitten myöntämisille niitten lisäämiselle mutta tämä toiminnallinen problematiikka oli se johonka valiokunta halusi keskittää huomionsa

vaalituloksella määrittyi hallituspohja joka osoittautui verrattain nopeasti varsin toimintakyvyttömäksi

en usko että siinä sinällänsä suuria tunteita herättäviä asioita on jos ei nyt tietysti mukaan lasketa sitten maksuja eulle

edelleen vm esittää ylioptimistista kasvua tässä budjetissa ja oma käsitykseni on se että eduskunta tulee tammihelmikuun vaihteessa saamaan loppuviikolla saatavaan valtiovarainministeriön arvioon perustuvan lisäbudjetin jossa tullaan kasvua tiputtamaan ja velanottoa lisäämään

arvoisa herra puhemies

valiokuntakäsittelyssä valiokunta muutti mietintöluonnostaan sillä tavalla että poisti yhden kappaleen siitä johon viitattiin keskustan alkuperäisessä vastalauseessa

täällä on lainattu tätä mietintöä ja ehkä syytä olisi muuttaa tähän vastalauseeseen se että mietintöluonnoksessa kohdassa jossa lukee että valtiovarainvaliokunta niin ikään myöntää omassa mietinnössään että tällainen valmistelu todella on vireillä silloin puhuttiin valiokunnan mietintöluonnoksesta

hallituskauden aikana hallitukselta toivottiin paljon sen rakenteellisilta muutoksilta

valitettavaa on että pitkälti kompromissien varaan rakentunut hallitus ei pystynyt näitä päätöksiä tekemään vaan ne lykkääntyivät tuleville hallituksille

valiokunta omassa kokouksessaan muutti tätä

mutta toivon että tämä merkataan pöytäkirjaan että viitattiin mietityttää on paljon kun

kaikki se työ mitä olisi voitu tehdä tämän hallituskauden aikana olisi huomattavasti vähentänyt velkataakkaa ja talouden toipumisen taakkaa mutta nyt oikeastaan voi sanoa että tämä luovuttanut hallitus on jättänyt kaikki seuraavan hallituksen tehtäväksi

mielestäni oli varsin kuvaavaa kun pääministeri stubb kertoi uuden ympäristöministerin valinnasta ja hän luonnehti että nyt kokoomuksella on kasassa hyvä vaalitiimi

aika mielenkiintoista että tilanteessa jossa maahan on valittu uusi valtioneuvoston jäsen pääministerin luonnehdinta on se että vaalitiimi on nyt kasassa

suomi on vaipunut tämän hallituskauden tämän vaalikauden aikana vahvan apatian tilaan ja kaikki oikeastaan odottavat tulevia vaaleja

sen luomiseen me tarvitsemme kannusteita pieni ja keskisuurille yrityksille koska kuten useaan kertaan on todettu ne ovat tällä hetkellä ne lohkot jotka pystyvät suomessa työllistämään

tämän suomen pankin kasvuennusteen mukaisesti meidän on erittäin vaikea hoitaa velkaantuminen kasvun myötä vaan me joudumme varmasti tekemään talouden sopeuttamista seuraavalla kaudella

suomi tarvitsee oikeudenmukaista politiikkaa ja suomi ansaitsee parempaa politiikkaa kuin mitä se on tällä vaalikaudella saanut mutta vielä näin joululahjana hallitukselle kannatan edustaja kallin epäluottamusesitystä hallitukselle

arvoisa herra puhemies